arvoisa herra puhemies

ihan lyhyesti vielä kerran haluaisin edustajille pentti oinonen ja ehkä lahtela todeta että sillä että me lähetämme laivan atalanta operaatioon ei ole mitään suoranaista tekemistä sen kanssa mitä tapahtuu kiinni otetulle merirosvolle jos sen meidän laiva kiinni ottaa vaan se linkkautuu pitkälti siihen minkä lipun alla kyseinen laiva johonka yritettiin iskeä seilaa

kallis muun muassa totesi

lahtela en lähde tähän rosvopäällikköanalyysiin missään muodossa

kun puhuitte alueellisesta tuomioistuimen alajaostosta ykn avustuksella tai ilman johonka ehkä sitten ed

sasikin myös viittasi niin kyllä me nimenomaan kannatamme tämän tyyppistä rakennelmaa

kyllä varmasti ihan sinut tämän kulttuurin kanssa niin sinut että sain ilon ja kunnian lukea valtiovarainministerin puheenkin oikein hyvin meni ja hyvä puhe

jäin tätä keskustelua pohtimaan vähän siltä kannalta miten me tähän tilanteeseen jouduimme mitä me olemme hallituksena tehneet ja mitä meidän kannattaisi tulevaisuudessa tehdä

koko tämä keskustelu ja välikysymyshän lähti liikkeelle käytännössä standard poorsin luottoluokituslaskusta

siellä oli kuusi sellaista kokonaisuutta jotka nostettiin esille eli rakenteelliseksi syyksi miksi luottoluokitusta laskettiin

kolmas niistä oli vientikysynnän heikkous

näiden päälle siis rakenteiden päälle meille iski suhdannetaantuma joka johtui pitkälti siitä minkä valtiovarainministeri rinnekin hyvin nosti esille eli globaalin talouden kehityksestä

ne ovat kaikki sellaisia rakenteellisia uudistuksia joita keskusta on henkeen ja vereen vastustanut tässä matkan varrella

keskustalta tuli aika vahvaa kritiikkiä rakentavaa sellaista ja siinä todettiin että nyt tarvitaan tiukkaa menokuria nyt tarvitaan talouskasvun vauhdittamista nyt tarvitaan rakenteellisia uudistuksia nyt tarvitaan julkisia palveluja jotka ovat tuottavia nyt tarvitaan sote ratkaisu nyt pitää katsoa kuntien tehtäviä

me olemme nyt valitettavasti siinä tilanteessa että meillä ei ole yhteistä tilannekäsitystä missä jamassa suomi tällä hetkellä makaa

se on just se mitä me hallituksessa tällä hetkellä teemme eli ne ovat ne toimenpiteet joita me olemme tämän hallituskauden aikana tehneet oikein tai väärin

haluan vielä kerran korostaa että meidän pitäisi tässäkin talossa toimia vastuullisesti katsoa mikä se tilannekuva on

kun me mietimme sitä suomen selviytymistarinaa hyvinvointiyhteiskunnan pelastamista yhdessä seuraavallekin vaalikaudelle niin toki meillä on toimenpiteitä nyt joita me teemme jokainen kivi käännetään mutta kyllä meidän pitää yhdessä tulevaisuudessa miettiä muun muassa seuraavia kokonaisuuksia

yksi tiukka menokuri

minun mielestäni työmarkkinaosapuolet ovat tehneet hyviä ratkaisuja tämänkin hallituskauden aikana

maltillinen palkkaratkaisu oli tästä hyvä esimerkki ja eläkeratkaisu mutta kyllä meidän pitää myös voida keskustella siitä miten me voimme hiukkasen joustavoittaa meidän työmarkkinajärjestelmäämme

ensinnäkin ed

monessa puheenvuorossa ja oikeastaan ihan oikein on kyseenalaistettu tai ihmetelty sitä minkä takia eun nopean toiminnan joukkoja taistelujoukkoja ei ole vielä käytetty

on olemassa klassiset syyt

poliittinen tilanne riskialttius raha ne mekanismit joilla päätökset syntyvät

muistaakseni joko latvialla tai liettualla on yhdessä näistä valmiusjoukoista ikään kuin vesijoukko minkä takia sitä ei voi irrottaa johonkin erityistehtävään jos se niin vaatisi

pidän myös erittäin hyvänä ulkoasiainvaliokunnan tavoitelinjausta siitä että pitäisi tehdä kriisinhallinnan tavoitelinjaus heti seuraavassa hallitusohjelmassa ja sitten hyväksyttää se täällä eduskunnassa

lopuksi vaan huomiot että meillä edelleen ovat ne perusargumentit minkä takia me olemme mukana nopean toiminnan joukoissa joista ensimmäinen on tietysti se että se on oiva koulutusmahdollisuus meidän joukoillemme

toinen on se että me haluamme parantaa euroopan unionin suorituskykyä ja totta kai osoittaa sen vahvan tuen jonka me eun puolustusulottuvuudelle annamme

tilanne on tämä

saamme vielä loppupuheenvuorot rakennepaketista mutta totean tässä vaiheessa että sekä pääministerin että valtiovarainministerin tehtävä on tietenkin puolustaa hallituksen yksimielistä esitystä

me emme ole hallituksen piirissä vielä keskustelleet siitä mitä me tälle koulutuskokonaisuudelle teemme ja tulemme jatkamaan näitä keskusteluja

mutta minun tehtäväni pääministerinä on puolustaa kuten myös valtiovarainministeri äsken teki sitä kokonaisuutta ja nyt me katsomme miten me etenemme tämän kokonaisuuden kanssa

siitä olimmeko tietoisia päätöksistä

totta kai olimme tietoisia ja varmasti entinen puolustusministeri myös

kuten edustaja haglund tietää niin toimintamenosäästöjä ei ole vielä jyvitetty ministeriöiden välille eli kyllä me pidämme kiinni tästä parlamentaarisen ryhmän rahoitusehdotuksesta ja puolustusvoimien toiminta turvataan

toinen kysymys johonka en ehkä vastannut tuossa aikaisemmassa kysymysrypäskeskustelussa liittyi harmaaseen talouteen olisikohan ollut edustaja hassi ja muutamat muut jotka sen nostivat esille

itse asiassa se toimii sillä tavalla että työtulovähennyksen vaikutus lievenee ja loppuu tietyllä tulotasolla joten tämä verokevennys kohdistuu automaattisesti pienille ja keskituloisille että hän toivoo mukaan sipissä on

kun toivottavasti saamme aikaan yhteiskuntasopimuksen niin silloin myös ansiotulovero tulee laskemaan kautta laitain ja tämä keskittyy toivon mukaan myös pieni ja keskituloisiin

arvoisa puhemies

minun mielestäni tämä on ollut hyvä ja vilkas keskustelu ja nyt ehkä kaikista tärkeintä on se että me kaikki muodostamme yhteisen tilannekuvan siitä missä suomi tällä hetkellä lepää

me olemme ylivelkaantunut ei kilpailukykyinen luottoluokituksensa menettänyt maa jolla on matalan kasvun aikakausi edessä

itse uskon vahvasti että kyllä suomi tästä vielä nousuun lähtee mutta se edellyttää varmasti meiltä poliitikoilta aika pitkällekin meneviä ja rohkeita päätöksiä matkan varrella

tämä hallitus yritti mennä kahden jättiläismäisen rakenteellisen uudistuksen kimppuun joista yksi oli sote ja olemme varmasti yhdessä erittäin lähellä sitä maalia

tällä on pitkällekin menevät rakenteelliset vaikutukset ja myös terveydenhuolto ja sosiaalipalveluvaikutukset noin yhden prosentin lovi meidän kestävyysvajeeseen mikä olisi hyvä uutinen

helppoja nämä eivät ole ja sen takia minä peräänkuuluttaisin nyt kun mennään kohti vaaleja ja mietitään suomen tulevaisuutta yhdessä myös meiltä kaikilta oikeastaan vastuullisuutta ja selkeitä jopa pitkälle meneviä esityksiä siitä millä tavalla suomea pitäisi uudistaa jotta me saamme pelastettua hyvinvointiyhteiskuntamme

täällä kysyttiin anders borgin ja juhana vartiaisen raportista

siinähän on ihan hyvä paletti erinäisiä ehdotuksia jotka kiteytyvät oikeastaan kolmeen tällaiseen vähän rakenteellisen uudistuksen tyyppiseen asiaan joista ensimmäinen on palkka ja palkkamaltti toki yhteisen sopimisen kautta niin kuin edustaja backman tuossa aiemmin totesi

tässä täytyy löytää jonkinnäköinen ratkaisu työvoimakustannukset tuottavuus ja työmarkkinajärjestöjen oma palkkamalli

minun mielestäni olisi erittäin hyödyllistä että meillä olisi joustavammat työmarkkinat siten että saisimme vaikkapa enemmän työperäistä maahanmuuttoa tähän maahan saisimme enemmän äitejä töihin ja saisimme myös ihmisiä olemaan työelämässä kauemmin koska ilman työtä ei meillä ole hyvinvointia

se on niin yksinkertaista

loppujen lopuksi kolmas vaihtoehto ja ehdotus borgilta ja vartiaiselta liittyy tuottavuuskasvuun joka edellyttää meiltä kaikilta uudistumiskykyä yrittäjyyttä infraa ja niin edespäin

kyllä kuten valtiovarainministeri tuossa totesi meidän it sektorin ja meidän metsäsektorin tilanne ja voidaan vielä lisätä venäjän vaikea taloustilanne ovat iskeneet meidän talouteemme aika kovaa

minun viestini ehkä pääministerinä on tässä se että ei näitä ongelmia ratkaista pelkästään näpertelemällä tai pikkusen poimimalla koulutusongelmia tai pikkusen poimimalla jotain verotusongelmaa vaan nämä ovat jättiläismäisiä päätöksiä joita meidän yhteiskuntamme tällä hetkellä tarvitsee

tätä taustaa vasten minä peräänkuuluttaisin nyt rohkeutta minä peräänkuuluttaisin päätöksentekokykyä ja minä peräänkuuluttaisin myös siinä mielessä reiluutta ja totuutta että ei suomi lähde nousuun pelkästään pienten uudistusten kautta vaan nyt on se aika jolloinka suomi joutuu tekemään korjausliikkeen

tämä tarkoittaa ensimmäisessä vaiheessa sopeuttamista ja toisessa vaiheessa sitä että me ryhdymme uudestaan ja kunnolla töihin

arvoisa herra puhemies

arvoisat edustajat

ensimmäinen huomio selonteosta on se että näille vaaleille ja vaalien järjestämiselle on vahva kansainvälinen tuki

on ehkä paikallaan myös huomauttaa että kyseessä todellakin on ykn mandaatilla toimiva ja afganistanin omasta pyynnöstä toimiva isaf operaatio ja pitkälti siis poliittinen prosessi ei niinkään sotilaallinen prosessi

vastuu toki näiden vaalien järjestämisestä ja turvallisuudesta on afganistanilla itsellään mutta on itsestäänselvää että vaalien järjestämiselle tarvitaan tukijoukot

tämä panos on siviili ja sotilasyhteistoimintaryhmiä suojausjoukkoa ja kansallista tukiosaa

lopuksi herra puhemies arvon edustajat afganistanin tie on ilman muuta pitkä ja vaikea